tämä on se ykkösjuttu

sen jälkeen pitää tarjota ihmiselle mahdollisuus siihen järkevään arkirytmiin käydä läpi minkälaista osaamista on ihmisillä keitä tänne saapuu

tunnen ihmisiä jotka ovat tehneet kaksikin tohtorintutkintoa ovat tällä hetkellä jyväskylän lähellä suolahdella odottavat vastaanottokeskuksessa ja kysyvät joka päivä miksi minä en saa osoittaa kiitostani tälle maalle miksi minä en saa mennä vielä töihin osaan ict puolen asioita todella hyvin ja haluaisin päästä töihin

ja siinä vaiheessa kun osaamista kartoitetaan ja turvapaikanhakuprosessi on käynnissä se normaali järkevä arki pitää pystyä sallimaan

toinen asia mitä pidän hirveän tärkeänä on se että kolmas sektori erilaiset uskonnolliset yhdistykset seurat järjestöt voisivat olla aktiivisesti mukana koska mikään ei kotouta paremmin kuin sellainen hyvä harrastuksista omasta uskonnostaan ja monista muista asioista lähtevä aito yhdessä toimiminen myös kantaväestön kanssa

muun muassa jämsässä paikallinen jämsänkosken ilves kävi saman tien niin sanotusti spottaamassa muun muassa syyriasta saapuneen maajoukkuetason jalkapalloilijan

koko jämsänkosken ilves tällä hetkellä odottaa jo tulevaa sarjanousua ja kenties ehkä jossain vaiheessa suomikin saa sen kauan odotetun mm kisapaikankin

kautta historian perheet lähettävät aina sen vahvimman kestävimmän henkilön joka pystyy käymään kuukausien mantereelta toiselle käyvän hyvin vaarallisen ja vaativan matkan ja sen jälkeen on tarkoitus parin vuoden päästä saada perhe lähelle

tässä vaiheessa voi miettiä onko se parempi että ihminen tulee tänne suomeen ja kotoutuu ja maksaa tänne veroja ja vastaa tähän huoltosuhteeseen tähän demografiseen ongelmaan kuin se että hän sotii isisin riveissä tuolla vasten tahtoaan

edustaja kallin suuntaan

arvostettu edustaja kalli valtionvarainvaliokunnan puheenjohtajana on varmaan myös havainnut mitä suomen pankki on sanonut suomen talouden kehityksestä ja myös mihin valiokunnan mietintö tähtää sanoen että kasvu pysyy vaimeana ja pääosin se pienen kasvun moottori on kotimarkkinat

jos kotimarkkinakysyntää lähdetään ylisuurilla leikkauksilla supistamaan siinä häviää myös veropohjaa ja ihmisten ostovoima ei riitä pieniin ja paikallisiin yrityksiin

siinä kärsivät myös yritykset ja syntyy nimenomaan tämä negatiivinen kierre jonka kautta kotimarkkinakysyntä laskee ja työttömyys kasvaa ja siinä on se valinnan paikka

edustaja viitanen vihreät ja vasemmistoliitto koko oppositio on tästä asiasta pitkään yrittänyt muistuttaa mutta valitettavasti hallitus on valinnut tämän negatiivisen kierteen kehän

hyvä ministeri ensinnäkin kehitysyhteistyövaroista puolet lähtee pois

monet suunnitellut hankkeet eivät toteudu

mitä tämä tekee kehitysyhteistyön vaikuttavuudelle

arvoisa rouva puhemies

monet pienet ja isotkin kuten siuntiossa radanvarsiasemat hiljentyvät keskustan uuden aluepolitiikan vuoksi ja suomen poikki kulkeva yhteys katkeaa

mitä ovat ne vaihtoehtoiset uudet tavat kulkea suomessa ja miten tämä vaikuttaa yrityksiin myös biotalouteen tavallisiin ihmisiin joilla ei ole välttämättä mahdollisuutta omalla autolla mennä eteenpäin

pääministeri juha sipilän hallitusohjelmassa on paljon hyvää ja teen oikein mielelläni yhteistyötä hallituksen kanssa muun muassa sote uudistuksen ja perustulokokeilun kautta

hallitusohjelman isoin ongelma on järjetön leikkauslinja joka estää monella tapaa hallituksen edistykselliset hankkeet joiden tarkoituksena on lisätä työllisyyttä ja yrittäjyyttä

koko ongelman voi kiteyttää niin että velkaantumisongelmaa ollaan ratkaisemassa keinoin jotka vain lisäävät alijäämää ja velkaantumisastetta

jos valtion velkaantumista yritetään saada kuriin budjettimenoja leikkaamalla leikataan samalla julkista kulutusta ja näin ollen omaa veropohjaa ja lisätään työttömyyttä ja siitä koituvia kustannuksia

on syytä muistaa että nämä hankkeet myös rahoittavat itse itsensä kasvaneen työllisyysasteen ja vähentyneiden tulonsiirtojen vuoksi

julkinen sektori ei kilpaile yksityisen sektorin työpaikkojen ja yritysten kanssa vaan täyttää niiden jättämän työvoimakysyntäaukon luoden itsessään voimakkaan ostovoiman yksityisen sektorin tuotteille ja palveluille

haluan kysyä

ilman talouden korjausliikettä työttömyys vain kasvaa rakennuskanta ja liikenneväylät rapistuvat käsiimme valtion velkaantuminen vain lisääntyy ja deflaatiokierre syvenee

leikkauslistojen sijaan tarvitsemme investointilistoja nyt jos koskaan

jos erosten ihailuani toki se käy siitä siitä on puheaikaa

arvoisa puhemies

kunnioitettu edustaja juhantalo kysyi onko vihreillä miestä ja naista myöntää virheensä jos nikkelin maailmanmarkkinahinta nousee

edustaja harakka sanoi jo aikaisemmin että ketään ei varmaan yllätä että vihreät vaativat kaivoksen alasajoa ja edustaja ihalainen korosti huolta kaivoksen alasajon työllisyysvaikutuksista

ensinnäkin myös vihreät ovat antaneet useita mahdollisuuksia talvivaaran kaivoksen jatkolle

arvoisa rouva puhemies

näin sen takia että kuten arvostettu edustaja ihalainen toi esiin työllisyysvaikutukset ovat niin merkittäviä

edustaja mäkelä esitti hyviä huomioita hyviä kysymyksiä asioita mitkä varmasti monen mieltä kaivertavat ja mihin tahdotaan vastauksia

mutta koska tähän päiväänkään mennessä ei ole varmuutta kaivoksen juridisesta perustasta ympäristövastuiden hoitamisesta yksityisestä rahasta ja prosessien toimivuudesta näin ei voi jatkaa kerta toisensa jälkeen

yksi hyvä nurkka lähteä avaamaan edustaja mäkelän kysymyksiä on valtion taloudellinen tutkimuslaitos vatt

kaivoksen rahoittaminen hamaan tappiin asti johtaa siihen että kaivoksen ylläpitäminen muodostuu päivä päivältä yhä kalliimmaksi ja kakki nämä vähät rahat ovat pois niistä rahoista joita pitäisi antaa sinne kainuun työllisyyden elinkeinorakenteen tukemiseen välttämättömien ympäristövastuiden hoitamiseen ihmisen ja luonnon auttamiseen kainuussa

kaiken keskeisintä onkin miettiä sitä elinkaarta

fakta lienee myös se että jos katsotaan turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien pakolaisten kiintiöpakolaisten aiheuttamia kustannuksia niin sieltä löytyy paljon sellaisia ihmisiä jotka ovat työikäisinä suomeen saapuneet ja kun ovat työllistyneet tuottaneet veroja heidän tämmöiset puhtaat jos katsotaan puhtaasti kansantaloutta vaikutuksensa kansantaloudelle ovat hyvin positiivisia

mutta jos työikäisenä suomeen saapunut ihminen ja hänen lapsensa eivät työllisty vaikutus kansantaloudelle on negatiivinen

tämä pitää paikkansa ihan joka ikiseen meistä myös ja sen takia on olennaista puhua siitä kotouttamisesta mistä aloitin sen ensimmäisen puheenvuoroni

täällä viitattiin kansliapäällikkö erkki virtaseen jonka mielestä myös investointi kotouttamiseen kannattaa

hän halusi puhua näistä oikeista kustannuksista ja minun mielestäni se on ihan aiheellinen vaade puhua kustannuksista herättää keskustelua niistä mutta myös hän kuten suurin osa muistakin asiantuntijoista näkee nimenomaan ne elinkaarikustannukset nettovaikutukset

tunnen tämän keskustelun oikein hyvin

en ole siellä tien penkalla nukkunut kuten edustaja hakkarainen sanoi tehneensä autossa mutta olen siellä seurannut hyvin aktiivisesti niin paikan päällä näitä marjanpoimijoita kuin myös viitasaari facebookryhmässä

jos verrataan heitä siihen että vaikka thaimaasta saavutaan tänne tekemään tiliä marjanpoiminnalla se on hyvin eri asia kuin se kun tullaan sellaisia tahoja karkuun jotka tekivät terrori iskut muun muassa pariisissa

jos tullaan isisin terroristeja pakoon kun ei voida asua enää omilla nurkilla omassa kodissa se on hieman eri asia kuin tulla tietoisesti tekemään tiliä vaikkapa marjanpoiminnalla

mitä tulee suoraan kustannuksiin vielä niin hallituksen esitykset ovat pitkälti kannatettavia tämän suhteen ja nehän tehdään tarveperustaisesti

nämä ovat arvioita ja lisätalousarviossa ensi vuoden aikana jos kotouttamiseen ei ole tarpeeksi rahaa jos ei pystytä tekemään kotouttamista tarpeeksi hyvin määrärahoja varmaan lisätään ja uskon että tämä on myös perussuomalaisten linja osana hallitusta

on toki aiheellista keskustella siitä miten sitten nämä palautukset ja kaikki muut tehdään jos tulee kielteinen turvapaikkapäätös ja ihminen ei suoraan poistu itse saman tien

joudumme jatkuvasti leikkaamaan sen takia että verotuloja on liian vähän väestö harmaantuu demografinen tilanne on hyvin heikko

kiitoksia

se taas puskee sitä hintaa alaspäin uudestaan ja siinä vaikka toki saadaan sinkistä lisätuloja kattamaan näitä tappioita sinkin ja koboltin myynnillä sitä kokonaisvaikutusta ei saada taittumaan siten että kassavirta saataisiin positiiviseksi

sehän perustuu siihen ajatukseen että louhinta lisää haihduntaa ja ongelma tässä on se että näin on sanottu myös aikaisemmin

näin on sanottu aikaisemmin mutta miten me voimme olla vakuuttuneita siitä koska tämä ei ole toiminut aikaisemmin että se toimisi nyt sitten

onko ministeri mahdollista siinä yhteydessä palauttaa osa niistä jo luvatuista päästöhuutokauppatuloista kehitysyhteistyöhön

arvoisa rouva puhemies

se voitaisiin tehdä myös semmoisten vyöhykkeiden kautta että siellä missä oikeasti ei ole vaihtoehtoa omalle autolle siellä tämä korvaus on suurempi ja siellä missä on vaihtoehtoja siellä se korvaus on pienempi

tämä olisi alueellisesti oikeudenmukaista ja tämä vähentäisi ruuhkia ja sujuvoittaisi liikennettä

tämä on se pihvi tässä näin

jatkan vielä muutamalla sanalla sitä mitä aikaisemmin tässä salissa omassa puheenvuorossani sanoin

se on se että yksi keskeinen julkisen talouden suunnitelman puute on se että siinä ei arvioida laisinkaan talouden sektoreitten vuorovaikutussuhteita

tästä myös valtiovarainvaliokunnan kuulemat asiantuntijat huomauttivat useaan otteeseen

fakta on kuitenkin se että kun valtion menoja leikataan hallitusohjelmassa kuvatulla tavalla myös valtion tulot ja verotulot heikkenevät ja talouden kasvun edellytykset supistuvat

korkea työttömyys yhdistettynä hallituksen kiristyvään finanssipolitiikkaan heikentää kotimarkkinoiden kysyntää ja näin siis yksityissektorin kykyä työllistää ja investoida

kun miettii sitä että valtion tulot vähentyvät samaan aikaan myös valtion verotulot vähentyvät tavallisilla ihmisillä on yhä vähemmän euroja laittaa siihen yksityiseen pieneen paikallisen yrittäjän kauppaan se tarkoittaa suoraan sitä että valtion menoleikkaukset ovat myös pienten paikallisten yrittäjien tulojen leikkauksia

tämä herättää syvän huolen siitä millä tapaa kehysbudjetointia ja kehyssuunnitelmaa tässä valtakunnassa toteutetaan ja tehdään

vihreiden mielestä julkisen talouden suunnitelman kaltainen asiakirja edellyttää myös ulkopuolista perinpohjaista asiantuntevaa ja objektiivista arviointia jota valtiovarainministeriö ei ole suostunut hyödyntämään

kysyn teiltä

miten hallitus aikoo rahoittaa nuo noin miljardin euron kärkihankkeet valtion omaisuutta realisoimalla ja osinkotuottoja kasvattamalla ilman että eun kasvu ja vakausohjelman budjetti ja alijäämärajat rikkoutuvat

toivon vastauspuheenvuoroja ja debattia tästä ajasta pidot

vastaiskulla indeksin varsinainen aiheesta

arvoisa rouva puhemies

siinä mitä edustaja juhantalo sanoi faktahan on kuitenkin se että tämä vesitaseongelma on paisunut jatkuvasti koko ajan

ja kun katsotaan historiaa aikaisemmin tämän louhinnan kautta ei ole onnistuttu siinä veden haihdutuksessa sillä tapaa kuten on toivottu

ja terrafame group oy itsekin myöntää valiokuntakuulemisessa että tässä bioliotuksessa on saatu positiivisia signaalivaikutuksia positiivisia mittaustuloksia mutta tämän pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä arvioita

mitä tulee tähän moneen otteeseen tuotuun ajatukseen tästä riippumattomasta selvityksestä niin ymmärrän senkin jalon tarkoituksen mutta tosiasia on myös se että ongelma ei ole se että ei olisi erilaista tietoa jonka voi pistää kirjoihin ja kansiin

ja jos puhutaan tämmöisestä riippumattomasta selvityksestä niin siitä saadaan helposti uusi riita että mitä asioita on huomioitu mitä asioita ei ole huomioitu ja varmasti aika moni taho myös kyseenalaistaa monia eri asioita tämmöisessä selvityksessä

että palataan helposti tähän lähtöpisteeseen

esittelen tässä yhteydessä myös lakialoitteita koskien budjettia ja muutaman toimenpidealoitteen myös

hallitus on korottamassa työtuloihin kohdistuvaa työtulovähennystä mikä lisää kyllä pieni ja keskituloisten käteenjääviä tuloja mutta ongelma on se että se on jättämässä perusvähennyksen käytännössä ennalleen

esitämme siihen pientä nipistystä

toivottavasti tulevaisuudessa saamme sellaisen systeemin aikaan että jos vaikkapa siellä viitasaarella ajat omalla autolla töihin paikasta a paikkaan b niin tosiaan tämä korvaus on suurempi

pääkaupunkiseudulla suurissa kasvukeskuksissa missä on vaihtoehtoja huomattavasti enemmän tämä korvaus on hieman pienempi ja teemme tämän vyöhykejärjestelmällä

sitten muun muassa tämä ministeri soininkin ilakoima kilometrikorvauskysymys vielä kerran hyvin yksinkertaisesti sanottuna

tällä hetkellä tilanne on se ja mitä itse pidän hyvin järkevänä tilanteena että kun omalla autolla ajat työmatkoja on oikeus ja kohtuus että kiinteät ja muuttuvat kustannukset korvataan

me tiedämme että kaikki leikkaukset tekevät kipeää